korostaisin kuitenkin sitä että laatu on monen osatekijän summa ja siinä pelkällä valvonnalla emme pääse lopputulokseen

siihen vaikuttavat jopa kaavoitus suunnittelu toteutus valvonta ja myöskin se hoito se huolto sen jälkeen

en minä sitä nyt jyrkästi kiellä mutta jo tällä hetkellähän jos todetaan että on rikkonut voimassa olevia lakeja siitä voi aina haastaa raastupaan ja sitä kautta saada sanktioita asuntokauppalaissa on kymmenen vuoden vastuut ja niin edelleen

kyllä meillä on olemassa jo elementtejä joilla me saamme nämä asiat kuntoon mutta varmaan sitä keskustelua kannattaa käydä miten päästäisiin vielä parempaan lopputulokseen

arvoisa puhemies

nythän nämä on avattu erittäin hyvin ja kaikki me tiedämme että aikataulu on varsin haasteellinen

olen ymmärtänyt niin että pientä vääntöäkin on tainnut olla toisen hallituskumppanin taholta tämän asian suhteen

mutta me kaikki tiedämme että tässä kokonaisenergiaratkaisussa joka tehtiin on sovittu näistä asioista että tämä pienpuun energiatukikysymys ratkaistaan

arvoisa herra puhemies

jos jaostossa hallituspuolueitten edustajat tekevät linjauksiaan niin on se aika ihmeellistä että henkilöt joista kukaan ei istu jaostossa kävelevät jaoston edustajien yli

mitä sitten kemeraan tuleen niin onhan sitten vähän mietittävä sitä mikä se painopiste sen kemera rahoituksen osalta jatkossa oikeasti on

edustaja viitaselle totean sen että myös teidän ryhmänne edustajat jaostossa olivat sitä mieltä koska se esitys tuli sieltä se ei tullut opposition taholta näitten asioitten osalta

itse näen kuitenkin hyvänä sen että tämä ratkaisu on nyt saatu aikaan ja toivottavaa tietysti olisi kun pannaan yhteen nämä summat mitä on käytettävissä että ne rahat riittäisivät

meillähän on normitalkoita ollut eri hallinnonaloilla ja yksi keskeinen asia on ollut väestönsuojien rakentamisvelvoite ja tiedän että siinä avainasemassa on sisäasiainministeriö

toinen kysymys on se että kun pelastuslaitosuudistusta tehdään jälleen näyttää siltä että hallituksen kova keskittämislinja jatkuu ja meiltä pohjois karjalasta on jälleen pelastuslaitoksen johto lähtemässä pois

kun ministeri viittasi siihen että lähtökohtana on tämä poliisilaitosalueuudistuksen mukainen järjestely emme ole kateellisia kuopiolaisille mutta olisi hyvä että joitakin muruja jäisi meillekin sinne pohjois karjalaan

maailmantalouden epävarmuus heijastuu jossakin määrin esityksen sisältöön vaikka kehysbudjetoinnin aikakautena euromäärät ovat linjassa ja kehyksissä pysytään

veropolitiikka onkin erinomainen väline talouden heilahtelujen tasaajana varsinkin jos hallitus käyttää sitä ilman liian laajaa perustuslaillista tulkintaa ja toivon että tämä linja myöskin jatkuu

itse ajattelen niin että tämä laki saattaa olla aika ongelmallinen erikoisliikkeille erikoiskauppiaille jotka ovat perheyrittäjiä tekevät sen oman pienen perheen kanssa sitä liiketoimintaa ja se kuormittaa varmasti sitten tämmöistä pientä erikoiskauppaa aika paljon

varallisuusveroratkaisu joka silloin tehtiin on selkeästi lisännyt yhteisöverotuottoja työllisyys on parantunut ja yritysten kyky ottaa vastaan hiipuvan talouden aika on myöskin vahvistunut tämän varallisuusveropäätöksen myötä eli silloinkin viime hallituksen aikana tätä veropolitiikkaa tehtiin ajassa

mistä ne voimavarat siihen sunnuntaiaukioloaikaan otetaan se on varmasti tämä keskeinen huoli tässä asiassa kun me kaikki tiedämme kuitenkin että suuret tavaratalot edellyttävät että ne pienet liikkeetkin ovat auki

tähän on kirjattu tämä kauppapalvelujen turvaamisen näkökulma ja siinä on nostettu esiin kaavoituksen merkitys

tiusanen hieman kyseenalaisti onko metsästys jalo harrastus

minä haluan korostaa sitä että metsästäjät tekevät äärettömän paljon riistanhoitotyötä vapaaehtoisesti ja tämän riistanhoitotyön tuloksena riistakannat ovat kestävällä tasolla

sehän on tietysti aivan totta että kaavoituksella on merkitystä mutta kyllähän me kaikki sen tiedämme miten haja asutusalueitten kauppapalvelujen kehitys viime vuosina on mennyt

se on mennyt aika huonoon suuntaan ja riski on olemassa kyllä että se vielä huononee tehtiinpä minkälaisia kaavoitusratkaisuja tahansa

kähkösen puheenvuoroon

muun muassa pohjois karjalan riistanhoitopiiri teki ratkaisun jossa metson ja kanalintujen metsästysaikaa lyhennettiin kaksi viikkoa kantojen vahvistamisen näkökulmasta eli tämä on hyvin tärkeä näkökulma

mutta tässä on yksi tekijä joka tietysti puoltaa tämän hyväksymistä ja se on se että tässä ovat niin työntekijäosapuoli kuin työnantajaosapuolikin löytäneet toisensa ja hyväksymässä tämän lakiesityksen eli varmaankin se on sitten hyvin perusteltu

myös energiapuun korjuuta ja bioenergian tuotantoa tuetaan

kyllä minä itse näen niin että metsästäjät ovat parhaita luonnonsuojelutyön tekijöitä luonnossa liikkuessaan ja tähän kannattaa ehdottomasti kiinnittää erityistä huomiota

mielestäni nyt kun lehtitietojen mukaan tuulivoiman osalta on yhteisymmärrys hallituksen sisältä löytynyt tulisi myös vesivoiman hyödyntämisestä päättää nopeasti samoin turpeen hyödyntämisestä

itse olen ehtinyt aina suorittaa omat ostokseni kyllä muulloinkin kuin sunnuntaisin mutta jos ihmiset haluavat shoppailla ja kiertää niin ehkä se nyt sitten kun molemmat osapuolet jotka siellä ahertavat ovat näin päätyneet on oikea ratkaisu

tässähän on äärettömän tärkeätä se että paikallisuus säilyy ja riistanhoitoyhdistysten asema vahvistuu

ammatillista koulutusta lisätään mikä onkin aivan oikein

tietysti eteläisessä suomessa kasvu on nopeampaa kuin pohjoisilla alueilla ja tämäkin pitää tietysti huomioida että se on aivan selvä asia

ja kun tähän valvontaan otettiin myös kantaa niin tällä hetkellähän yhdistyksissä on jo riistanvalvojat jotka ovat suorittaneet kokeen ja saaneet kortin tekevät valvontatyötä jatkuvasti

tällä hetkellä ennen kaikkea metsäala ja kaivosala tarvitsevat lähivuosina osaajia ja tähän liittyen kaivoshankkeitten investointituista pitäisikin saada nopeita päätöksiä että nämä työllistävät hankkeet saataisiin pikaisesti liikkeelle

asiastahan on käyty keskustelua ja on nähty äärettömän tärkeänä pohjoisilla alueilla missä metsähallituksen rooli on hyvin merkittävä työllisyydenkin näkökulmasta että se edesauttaa sitä että sieltä sitten oikeasti sitä energiapuuta saadaan liikkeelle tällä menetelmällä

ei ole pelkästään ne metsähallituksen erävalvojat vaan siellä jokaisen riistanhoitopiirin alueella on näitä valvojia jotka tekevät äärettömän tärkeätä työtä

tässä mietin lähinnä sitä mikä on tämä häirikköeläinten poiston tilanne kun tiedämme sen että muutama aika sitten tämä päätöksenteko siirtyi riistanhoitopiireille

onko tämä kuvio nyt sitten huononemassa siirtyykö tämä päätöksenteko kauemmaksi voidaanko alueellisesti nopeasti tehdä niitä päätöksiä häirikköeläinten osalta myöskin jatkossa

mutta kaiken kaikkiaan näen tämän erittäin hyvänä uudistuksena ja tähän aikaan sopivana

pienemmät hankkeet ovat yleensä tiepiirin päätösten takana ja yleensä tiepiirit toteuttavat toimenpidesuunnitelmia mikäli rahaa riittää

perustienpidon rahoitus on jälleen pienenemässä tästä vuodesta ja korjausta ei näytä olevan tulossa olipa hallituspohja täällä mikä tahansa

tämä on suuri murhe

työn ja yrittäjyyden edistämiseksi tuetaan esimerkiksi kasvuhakuisia yrityksiä sekä laaditaan esityönä ohjelma yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi

maa ja metsätalouden sekä yleensä maaseudun kannalta suurimmat huolenaiheet ovat kannattavan toiminnan turvaamisessa muun muassa kohonneitten polttoaineiden ja lannoitehintojen johdosta ja vesihuoltorahojen merkittävä pieneneminen niin maa ja metsätalousministeriön kuin ympäristöministeriön pääluokassa

se kaatui ilmeisesti päähallituspuolueitten sisäisiin ristiriitoihin

te olette lähinnä olleet julkisuudessa esillä näitten lähiöitten korjaamisessa ja niissä asioissa liikkeellä lähinnä omassa kotikaupungissanne tampereella

siinä varmasti töitä riittää

ministeri pekkarinen on ansiokkaasti työ ja elinkeinoministeriön puolelta investointitukia ohjannut ja uskon että kansa pikkuhiljaa huomaa että tässä on mahdollisuudet suomelle myös työllisyysnäkökulmasta ja kansantalousnäkökulmasta ja varmaan saamme liikkeelle näitä hankkeita sieltäkin päästä

tärkeämpää olisi avata kilpailu rehelliseksi siinä kun käydään metsämaakauppoja ja metsähallituksen ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa ja aina jos siihen joku yksityinen tekee tarjouksen on häviäjän roolissa

avoin kilpailu myös niistä markkinoista olisi minusta paljon parempaa kuin se puhummeko muutaman kuutiometrin eurohinnasta vai emme

arvoisa herra puhemies

tampereen teknillisen yliopiston professori on sitä mieltä että ei ole selvitetty riittävän hyvin missä se kastepiste on ja tuleeko näitä homeongelmia jatkossa

varmaan tarvitaan ministeriössä sitä työtä että pystyttäisiin varmistamaan se että emme ole uuden kosteus ja homeongelman kanssa tekemisissä parin vuosikymmenen päästä

puolustuspolitiikan osalta leikkaukset ovat niin mittavia että enpä itsenäisyytemme aikana muista näin mittavia leikkauksia

nämä ovat isoja kysymyksiä mutta uskon että yhteistyöllä päästään eteenpäin

satun muistamaan aika hyvin edustaja heinonen

nyt näyttää siltä että ollaan menossa kohti tuntematonta

ministeri perusteli näitä leikkauksia ikäluokkien pienenemisellä

siitä kun ministeri nosti esille sen mikä on sen ikäluokan kunto eli onko yleinen asevelvollisuus enää silloin voimassa tulee semmoinen kuva että nyt jo tehdään semmoista strategiaa että koko ikäluokkaa ei enää koulutettaisi

minne me olemme menossa

vai mistä lähtee tämä että arvioidaan että koko ikäluokkaa ei enää kouluteta yleinen asevelvollisuus ei enää olisi voimassa alueellinen puolustus romutetaan

me kaikki tiedämme sen että suuri romahdus on tapahtunut näillä vapailla asuntomarkkinoilla ja tahtoo olla niin että markkinat ne siellä toimivat sikäli kuin toimivat

minusta ovat ylisuuria nekin odotukset että vuokra asuntotuotannolla voisimme korvata kokonaan sen mikä vapailta niin sanotuilta kovan rahan asuntomarkkinoilta poistuu se ei minusta ole realismia mutta varmaan hallitus tekee kaikkensa että vuokratalotuotanto käynnistyy

tässä budjetissahan on panostuksia sinne aika vahvasti ja uskon että niitä tulee vahvasti myöskin sitten lisäbudjetissa tuossa tammihelmikuun vaihteessa

arvoisa herra puhemies

me varmaan kaikki kannamme huolta suomalaisen maaseudun maatalouden metsätalouden tulevaisuudesta

rahaa ei kuitenkaan ole ohjattu

se olisi ollut mahdollista

ei itämeren pelastamisella turvata sitä sisävesien puhtautta vaan nyt tarvittaisiin tänne vesiensuojeluun ihan oikeasti rahaa

se on todella suuri pettymys

samoin on lähi ja luomuruuan osalta

vihreät tavallaan vastustavat kaikkea viljelyä

yksi edustaja paikalla

meillä on käsittelyssä ympäristöministeriön pääluokan talousarvioesitys ja itse pyrin kyllä keskittymään pääasiassa siihen

rakentamisen kansantaloudellinen merkitys on todella suuri ja on erinomaista että ministeriössä ja hallituksessa on nähty tämä asia oikein

on panostettu vahvasti rakentamisen elvyttämiseen ja tulokset näkyvät todella hyvin tästä erityiskiitos myös ministeri vapaavuorelle

on kuitenkin niin että rakentamisessa on edelleenkin monia kysymyksiä jotka alan yrittäjiä askarruttavat

meillä käynnistyivät taannoin niin sanotut normitalkoot joissa lähtökohtaisesti pyrittiin siihen että rakentamisessa olevia käytäntöjä yhtenäistetään ja haetaan semmoisia toteuttamistapoja joilla kustannuksia voitaisiin alentaa

lähtökohtaisesti normitalkoiden tulokset jäivät aika vaatimattomiksi tosiasiassa hyvinkin vaatimattomiksi ja sikäli varmaan niihin tavoitteisiin joita oli asetettu ei valitettavasti päästy

kuitenkin sinänsä varmaan hyvä että talkoot käynnistettiin ja toivoisin että asiaan palattaisiin ja hakisimme yhdessä niitä muotoja joilla rakentamisen kustannuksia voitaisiin alentaa

mehän kaikki tiedämme sen että on tullut paljon rakentamismääräyksiä jotka nostavat merkittävästi kustannuksia mutta jotka voitaisiin hoitaa paljon edullisemmin muulla tavalla kuin normituksen kautta luomalla tavallaan suunnittelun kautta niitä mahdollisuuksia niin että muutostyö olisi sitten helppo toteuttaa

tähän liittyvät osittain myös nämä rakentamisessa valitettavasti olevat home ja kosteusongelmat joista tutkaksen seminaarissa puhuimme jokin aika sitten

yllättävää on kuitenkin se että aika laajasti nähdään se tilanne niin että ei ole yksittäistä syytä miksi home ja kosteusongelmia on

nyt kun tämä työryhmä työskentelee niin olisi hyvin toivottavaa että pystyttäisiin nopeammalla aikataululla viemään tämän työryhmän työ loppuun saakka koska tässä on myös rakentamismääräyksiin liittyviä kysymyksiä suunnitteluohjeita ja niin edelleen

tässähän lähtökohtaisesti on tavoite se että kun uudet energiamääräykset tulevat voimaan niin voitaisiin tutkia sitä että ei tule samoja kosteus ja homeongelmia kuin aikaisemmin on ollut ja kun tehdään niitä muutoksia joilla energiaa säästetään niin oikeasti tietäisimme miten käyttäytyvät rakennusfysikaalisesti ne ratkaisut joita nyt tehdään

tämä on äärettömän iso kansantaloudellinen kysymys

täällä on otettu esille tämä jätevesiasia asetus ja on varmaan niin että kun se aikanaan annettiin aivan tarkkaan ei mietitty sen asetuksen sisältöä

ehkä kaikista suurin ongelma tässä on ollut sittenkin se että ministeriöstä ympäristökeskuksiin ja kuntiin lähteneet toteuttamis ja valvontaohjeet eivät ole olleet riittävän selviä